viime viikonloppuna tuli meille kaikille tekstiviestejä että suuren valiokunnan jäsenille on tullut kiireellinen sähköposti johon pyydetään tutustumaan

nyt kun sdp ja muu oppositio vastustaa hallituksen esitystä tässä onkin vakautussopimuksen ja lisäbudjettiesityksen sijasta kyse hallituksen luottamusäänestyksestä

heinäluoma voisivat kolmen kuukauden kuluttua hallituksen edustajina neuvotella euroopan pankkiherrojen ja muiden vakautussopimusosapuolten kanssa paremman sopimuksen

pidän tällaista tukea suurena riskinä ja epäilen talouttaan holtittomasti hoitaneiden maiden kykyä tehdä todellisia talouttaan korjaavia päätöksiä

päätin nyt kuitenkin tukea hallitusta lisäbudjettiesityksen sijaan koska oppositio on linjauksillaan tehnyt tästä käytännössä hallituksen luottamuskysymyksen

opastuksena oppositiolle sopii hyvin paasikiven kommentti ettei kuolemanpelossa pidä itsemurhaa tehdä eli ei euron romahduksen pelossa pidä sitä itse mennä romahduttamaan

arvoisa herra puhemies

hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta

nämä vaativa erikoissairaanhoito ja vaativa sosiaalihuolto ovat ne rajatekijät jotka muodostavat tässä ison ongelman ja se tuntuu kummitelleen tässä pitkin matkaa

vuosi sitten hallitus antoi aikataulun siitä miten tämä kunta ja palvelurakenneuudistus etenee ja keväällä viimeiseksi luvattiin selkeästi että riittävän ajoissa ennen kuntavaaleja tullaan antamaan selkeät osviitat siitä mihin hallitus omissa toimissaan pyrkii

tässä asiassa on käynyt niin että jo yli miljoona suomalaista on äänestänyt kuntavaaleissa täysin tietämättömänä siitä millaisen palvelurakenteen sosiaali ja terveydenhuoltoon ja millaisen kuntarakenteen suomi tulee lähivuosien aikana saamaan

ja nyt kun tämän päivän uutiset kuulimme niin voidaan todeta että myöskin ensi sunnuntaina äänestävät ovat yhtäläisellä viivalla saman tietämättömyyden vallassa siitä mitä tulee tapahtumaan

viime keväänä kun kunnilta pyydettiin lausunnot tästä niin sanotusta karttaharjoituksesta kunnat ilmoittivat että sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ovat keskeisiä palveluja jotka tulisi huomioida

tuolloin hallitus sitten päätti sekä kuntien että kuntaliiton esityksestä että syksyllä järjestetään uusi kierros jossa sitten sosiaali ja terveyspalveluista tullaan kuulemaan

kuka jatkossa omistaa nämä miljardien kiinteistöt työpaikat jotka jokaisessa sairaanhoitopiirissä luetaan tuhansina

kuka ne tulee hallinnoimaan

onko niin että hallitus ajaa nämä isot sairaalakiinteistöt niiden isäntäkuntien omistukseen

sairaanhoitopiirien hallinnossa olevat ja sairaanhoitopiirien työntekijät ovat tässä yhteydessä suuren kysymysmerkin alla miten heidän tulee käymään kuka on heidän omistajansa ja kuka sitten tulee organisoimaan nämä kysymykset

kuten on täällä monissa puheenvuoroissa tänään tullut esille keskustalla on selkeä realistinen vaihtoehto ja malli siihen miten jatkossa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut voitaisiin toteuttaa

kunnissa terveyskeskukset olisivat ne jotka nämä lähipalvelut hoitaisivat ja sitten erikoissairaanhoidon palvelut voitaisiin hyvinkin hoitaa nykyisissä sairaanhoitopiireissä

en tiedä josko niiden nimi sitten joksikin muuttuisi mutta käytännössä olisi niin että se organisoituisi niiden kiinteistöjen ja sen toiminnan ympärille mitkä siellä tällä hetkellä jo ovat

pääministeri mari kiviniemen hallituksen ohjelma jatkaa edeltäjänsä matti vanhasen toisen hallituksen talouspoliittista linjaa jossa pyritään vakauttamaan taloutta ja huolehtimaan työllisyydestä

haasteita tiellä kuitenkin riittää sillä maailmanlaajuisen taantuman vaikutukset näkyvät vielä pitkään ja kansainvälisen talouden kehitys parempaan suuntaan on edelleenkin epävarmaa

tulevaisuudessa indeksisuojan ulkopuolella olleet vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sekä päivärahat lapsilisät kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki tullaan sitomaan kuluttajahintaindeksiin

työllisyyden kannalta on tärkeää että ihmisten työssäjaksamisesta huolehditaan työoloja kehitetään ja työuria pidennetään

erilaiset perhe ja elämäntilanteen huomioivat joustot ovat tervetulleita apuja yhteiskunnan suunnalta muun muassa lyhennetty työaika olisi yksi hyvä keino tilanteen helpottamiseksi

viennin edistäminen investointien vauhdittaminen ja pk yritysten rahoituksen turvaaminen ovat hallituksen tärkeimpien toimien listalla

kuntien rahoitusjärjestelmää on uudistettava verotulopohjaa laajentamalla sellaisilla verotuloilla jotka ovat kertymältään vakaita ja liittyvät läheisesti kuntien omaan toimintaan

hallituksen lupaama kuntatalouden kehysmenettely on tervetullut uudistus mutta sen vaikutuksille asetettu määrite keskipitkä aikaväli jättää kunnat epävarmuuden tilaan

perusväylänpidon osalta olisi ollut äärimmäisen tärkeätä että tällaiset pisara ratahankkeet olisi jätetty pois ja keskitytty nyt näihin olemassa olevan tieverkon tarpeellisiin korjauksiin

siinä olkoon apuna kansallinen tukipolitiikka neuvonta tutkimustyö sekä yhteinen maatalouspolitiikka euroopan unionin kanssa

täällä eilen ministeri orpo puhui biotalouden tärkeydestä ja mainitsi siinä tärkeänä asiana sen että väylät olisivat kunnossa mutta toisin on tässä käymässä

arvoisa puhemies

niin kuin ed

kun tiedämme tämän talouden tilanteen vaikeuden niin meidän on jostakin tuloja saatava ja tästä korotuksesta on hallitus päättänyt ja eduskunta sen hyväksynyt ja se nyt sitten ensi kuukauden alusta alkaa

mitä ed

tiusanen toi esille tästä jäteveroasiasta niin kunnathan tosiaan joutuvat kantamaan vastuun alueellansa jätehuollosta ja siinä mielessä kun tässä yhteydessä peritään jäteveroa olisi tarpeellista että kunnat saisivat tämän veron itselleen

euroopan unionissa ja erityisesti euromaissa olevat suhdanteet ovat huonot ja myöskin sitä kautta talouden tilanne on erittäin kireä

meillä kansallisena ongelmana tietysti on myös julkisen talouden kriisi joka osittaisesti on sitten johtunut siitä että se julkinen talous on ollut karsinnan kohteena ja vaikuttaa siten tähän vallitsevaan tilanteeseen

tänään valtiovarainministeri urpilainen mainosti esitellessään tätä selontekoa erityisesti nuorisotakuuta

pääministeri kataisen hallitusohjelmassa luvattiin vähentää eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä toimia köyhyyttä vastaan

polttoaineiden verotus kiristyy sähköverotus kiristyy lapsilisien indeksitarkistukset jäädytetään

n suurena haittana on se että kela korvauksia tullaan leikkaamaan ja myöskin sitten heitä koskettavat nämä edellä mainitut muutkin leikkaukset jotka sitten johtavat myös siihen että eläkeläisten ostovoima tulee heikentymään

valtionosuusleikkaukset ovat tällä kehyskaudella todella mittavat

tämä eittämättä merkitsee sitä että kunnat joutuvat kiristämään kunnallisveroprosenttejaan ja myöskin korottamaan kiinteistöveroprosenttejaan

arvoisa puhemies

osinkoverotus on ollut tässä kehysselonteossa yhtenä hyvin keskeisenä asiakokonaisuutena ja sen osalta voi todeta että siinä häviäjiä tulevat olemaan erityisesti ammatinharjoittajat pienyrittäjät ja osakesäästäjät

yhteisöveron alennus on hyvä asia mutta sen tulokset tulevat näkymään vasta myöhempinä vuosina ja mikäli taloustilanne jatkuu näin heikkona niin kyllä epäilyksen varjo on varsin iso siinä tullaanko yhteisöveron alentamisesta saavuttamaan sellaisia hyötyjä kuin tässä on arvioitu

eli valtiontalouden kehykset perustuvat suurelta osin toiveiden varaan

lähestulkoon sata kuntaa poistui kartalta ja pääsääntöisesti keskustalaiset valtuutetut olivat niissä ratkaisevassa osassa

meillä eri puolilla suomea oli hyviä esimerkkejä siitä että nimenomaan kokoomuslaiset olivat niitä jarruttajia näiden hankkeiden eteenpäin menemisessä

mutta haluaisin arvoisalta ministeriltä kysyä siitä että nyt kuntatalous kiristyy ja kaikki kunnat vahvistavat talousarvioitaan ensi vuodelle

kunnat ovat nostaneet veroprosenttejaan kasvattaneet palvelumaksujaan mutta hyvin keskeistä on se mitä tapahtuu kuntien palveluja ohjaaville normeille

tuntuu siltä että hallituksen sisällä on kaikista suurin jarru siihen että tämä normien purku ei edisty

kunnissa laaditaan paraikaa ensi vuoden talousarvioita ja monissa kunnissa kattamattomat alijäämät ovat suuri hankaluus

kysynkin teiltä ministeri

eikö nyt olisi järkevää luopua siitä alijäämän kattamisvelvoitteesta ja lähteä siitä että kunnat toimintakatteen ja muiden vuosittain vaihtuvien talousarviokritee rien osalta pääsisivät vain voitolliseen tulokseen

eli tässä toimitaan täysin kuntien itsemääräämisoikeutta halventavalla tavalla

euroopan unionin talous tulee pienentämään meidän kansallisia toimintamahdollisuuksiamme ja tuntuu siltä että kun kevään kehysriihessä näitä budjetin linjauksia tuotiin esille niin sen jälkeen budjetissa ei ole oikeastaan mitään uutta yllättävää tullut

voikin sanoa että hallitus on jähmettänyt itsensä euroopan alle ja jäänyt odottamaan maailmantalouden kasvua jota näillä näkymin tuskin tulee tapahtumaan

mielestäni se tulisi kohdentaa välttämättömiin investointeihin ja investointeihin jotka erityisesti palvelisivat tätä yhteiskuntaa viennin saralla

hyvää budjettiesityksessä on se että muun muassa finnveran rahoitusvaltuuksia ollaan lisäämässä mutta myös tekesin myöntövaltuuksiin ja erityisesti vientiin yrityksille tulisi antaa lisää voimavaroja

kotimaisen energian hyödyntämistä tulisi lisätä ja käyttää näitä velkarahoja sen eteenpäinviemisiin

tästä voidaan olla myös toista mieltä

ruuan ja lääkkeiden kallis tamin

olisi pitänyt jättää kallistuminen tulisi jättää tekemättä sen johdosta että se tulee kohdistumaan erityisesti ihmisiin jotka joutuvat omista tuloistaan käyttämään suhteessa suuremman osan näihin

myös lapsilisien indeksitarkistukset tulevat vaikuttamaan perheiden hyvinvointiin ja tarpeellista tällaisena taloudellisesti tiukkana aikana olisi ollut se että lapsiperheiden kotiapu olisi otettu yhden ohjelman aiheeksi

nuorten yhteiskuntatakuu on hyvä asia

turvaamme kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luomme edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille

lisäksi kun huomioimme sen että kunnat joutuvat omista taloudellisista syistään johtuen karsimaan yksityistieavustuksia niin tiepääoma tulee heikkenemään ja korjausvelka tulee kasvamaan

liikenneinvestoinneista vielä sen verran että isot investoinnit jäävät tykkänään tekemättä ainoastaan täällä eteläisessä suomessa niitä on tulossa

mutta työllisyyden kannalta on huolestuttavaa se että kilometrikorvauksia tullaan leikkaamaan ja se on suuri haitta erityisesti maaseutualueille

olisi ollut oikeudenmukaisempaa ja tasapuolisempaa että esimerkiksi johtoportaan autoetuihin ja hulppeisiin asuntoetuihin olisi kiinnitetty myöskin huomiota kun kerran kilometrikorvauksia ryhdytään leikkaamaan

kevään vaaleissa ehdokkaita asettaneet puolueet tekivät vaaliohjelmia joissa tuntui olevan varsin yhtenäinen kuva puolueet ilmoittivat säästö ja supistus ja sopeutustarpeista mutta täällä tänään käydyn keskustelun pohjalta voi todeta että hyvin ovat unohtuneet alkuvuoden puheet

kolme suurinta puoluetta muodostivat hallituksen varsin ripeään tahtiin ja puolueet pääsivät hyvin nopeasti yhtenäiseen näkemykseen siitä mitä suomessa tulee tehdä mikä on sopeutuksen tarve ja miten se kohdennetaan myös siitä miten ja millä aikataululla velkaantuminen saadaan hallintaan

se merkitsee kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja työttömyyden vähentymistä ja huoltosuhteen parantumista

jos tarkastelemme meidän yritysrakennettamme niin nämä työpaikat muodostuvat erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

tällä hetkellä ei ole juurikaan sellaisia suuria yrityksiä jotka kerralla palkkaavat kymmeniä tai satoja työntekijöitä vaan kyse on siitä että työpaikat syntyvät yksitellen ja nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

itse sain olla mukana omassa puolueessani biotalouden taustaryhmässä ja jaoimme sen oikeastaan kolmeen osa alueeseen

maatalouden osalta on nostettava esille koko toimialan tämän hetken kannattavuus

sen lisäksi että parannamme kannattavuutta viljelijäväestön keskuuteen on luotava uskoa tulevaisuuteen ja sitä luodaan parhaiten sillä että annetaan mahdollisuudet myöskin investointeihin

äänekosken sellutehdas ja myös monet muut tehtaat tarvitsevat merkittävän määrän puuta ja se on tällä ohjelmalla toteutettavissa

bioenergian puolelta nostan esille turpeen ja puuhakkeen käytön

biotalouden osalta tämä väyläverkosto on äärimmäisen tärkeä

arvoisa puhemies

kunnille tämä hallitusohjelma antaa paljon mahdollisuuksia toteuttaa muutoksia ja antaa paljon vapauksia

kannustankin kuntia siihen että kunnissa lähdettäisiin mukaan kokeiluihin ja ennakkoluulottomasti pohdittaisiin niitä mahdollisuuksia mitä tämä hallitusohjelma antaa

nyt käsittelyssä olevat valtioneuvoston kahta ydinvoimalaitosta ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskevat periaatepäätökset ovat tämän vaalikauden merkittävimpiä täällä eduskunnassa käsiteltäviä ja päätettäviä asioita